mutta haluan todeta sen että lakko oikeus on olennainen osa suomalaista ja myöskin kansainvälistä työelämäjärjestelmää

arvoisa puhemies

itse asiassa laillisten lakkojen takia menetetyt työpäivät ovat suomessa varsin vähäiset mutta sen sijaan laittomista lakoista on tullut maan tapa

tässä ohjelmassa vahvistetaan omaishoitoa ja korotetaan takuueläkettä

kuten tässä on puhuttu kyse on varsin tuhdista paketista jossa sinänsä muotoillaan hieman uudella tavalla niitä toimintoja jotka tähänkin asti on huoli

minun mielestäni on aika hyvin nyt tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä sanottu että seurataan tätä asiaa ja palataan siihen tarvittaessa jos ilmenee että nämä tosiasiassa muodostuvat joissakin tapauksissa työllistymisen esteeksi

eikä

kokoomuksen mielestä työ on parasta sosiaaliturvaa

mutta aivan kuten ed

arvoisa puhemies

oikeastaan pyysin puheenvuoron sen vuoksi että edustaja mustajärvi omassa puheenvuorossaan korosti te toimistojen paikallisen osaamisen merkitystä ja paikallisen yhteistyön merkitystä ja olen siitä asiasta kyllä täysin samaa mieltä

nämä eivät ole missään suhteessa toisiinsa ja siitä seuraa se että meillä on ollut lukemattomia laittomia lakkoja

ympäristöstä huolehtiminen on meidän jokaisen tehtävä ja uskon että me kaikki haluamme vaalia lähiympäristöämme

kysynkin onko mahdollista korottaa laitto mien lakkojen lakkosakkoja niin että ne oikeasti johtavat siihen että me pääsemme näistä laittomista lakoista eroon

jokainen tietää omasta elinympäristöstään kuinka tärkeitä puhtaat kaivovedet ja uimarannat ovat

riippumatta siitä onko maakunnassa yksi tai useampia te toimistoja on kyllä välttämätöntä että niitä palveluita on laajalti tarjolla koska jos nämä te toimiston palvelut sijaitsevat kaukana niillä ei ole kiinteää yhteistyötä alueellisen yrityselämän kanssa ja niiden toiminta myöskin työpaikkojen järjestämisessä ja työpaikkaan tähtäävän koulutuksen järjestämisessä huomattavasti vaikeutuu

haluan vielä erikseen nostaa esille yhden pienen mutta merkittävän yksityiskohdan ja se on koulukiusaamiseen puuttuminen

siksi haja asutusalueiden jätevesiasetuksen tarkoitus on perusteltu

tiedän omalta kotiseudultani sastamalasta missä te toimiston ja paikallisten yritysten välinen yhteistyö ja myöskin koulutussektorin välinen yhteistyö on erinomaisesti toiminut jo vuosia että tulokset ovat myöskin olleet erinomaisia

ihmiset ovat saattaneet tehdä tuhansien eurojen tarpeettomia investointeja koska heille ei ole kerrottu mikä olisi riittävä ratkaisu kullekin kiinteistölle

luottamusta eivät myöskään herätä pienpuhdistamojen toimintakyvystä esitetyt testitulokset joiden mukaan suuri osa laitteista ei pääse vaadittuihin puhdistustuloksiin

edistämme kansainvälistä vakautta rauhaa demokratiaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta ja tasa arvoa

väitän että aika pitkälle se johtuu juuri siitä että on yhteisesti toimittu sen eteen että mahdollisimman moni työtön työnhakija voidaan työllistää tai ohjata hänet sellaiseen koulutukseen josta hän työllistyy

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

moni haja asutusalueen asukas ja kesämökkiläinen on saanut tuskailla myös laitteistossa ilmenneiden vikojen kanssa

aivan kuten edustaja zyskowicz sanoi niin varmaan on hyvä tarkastella myös näitä harmaan talouden torjunnan henkilöresursseja

puolustusmäärärahojen korottaminen parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti turvaa isänmaamme uskottavan puolustuksen näinä epävarmoina aikoina

moni kysyykin onko maaseudun asukkaista ja kesämökkiläisistä tehty koekaniineja

mutta puheenvuoroni ajatuksena oli kyllä tuoda esille se että on hyvin järkevää katsoa lainsäädännöllisiä keinoja sellaisia jotka konkreettisesti osuvat niihin asioihin joista on puhe

sen lisäksi on pystytty käyttämään kunnan virkamiesten työaikaa nimenomaan palvelujen rakentamiseen eikä niihin kuntien välisiin keskinäisiin kokouksiin joihin aikaisemmin meni aivan kohtuuton määrä aikaa

suomi päättää omista asioistaan nyt ja tulevaisuudessa

nämä ovat tärkeitä asioita

silloin jos nämä yksiköt menevät liian isoiksi ja jos tämä palvelu menee liian kauas vaarana on että sellainen ihan välttämätön paikallinen tuntemus joka auttaa käytännössä työllistymään heikkenee eli tämä vaara on kyllä pidettävä mielessä ja estettävä sen toteutuminen

mutta kyllä minä nyt ihmettelen tätä keskustelua että kun monta vaalikautta on jo yritetty mennä niin että aina on vähitellen lisätty palkkatukea ja vähitellen lisätty starttirahoja niin siitä huolimatta meidän työttömyystilanteemme on koko ajan heikentynyt

poliisiin rajavalvontaan ja muihin sisäisen turvallisuuden toimijoihin kohdistettuja säästöjä perutaan jotta arjen turvallisuus ja kansalaisten oikeusturvan toteutuminen voidaan varmistaa

on pystytty myöskin investoimaan järkevästi koko alueen edellytyksiä huomioiden ja sitä kautta voidaan aidosti kehittää sitä kuntaa ja tehdä sitä vahvemmaksi

tosin ympäristöministeriössä asiaan olisi voitu puuttua jo aikaisemminkin

nyt meillä on ensimmäisen kerran hallitus ja sanon myös työministeri joka lähtee siitä liikkeelle että suomalaisen työn kilpailukykyä pitää parantaa ja oikeista syistä että syntyy markkinatalouden kautta työpaikkoja

ja tosiaan näistä viime vaalikaudella tehdyistä paitsi tämä henkilökortti myöskin olennainen oli tämä tilaajan selvitysvastuu joka nimenomaan kohdennettiin niille aloille joissa oli kaikkein eniten harmaata taloutta

nyt täytyy sitten muistaa se että sitten taas on tarpeetonta luoda sellaista byrokratiaa sellaisille aloille joissa meillä on tilanne hallinnassa

ei ole mitään järkeä vaatia kiinteistökohtaisia ratkaisuja niiltä joiden kiinteistö lähivuosina liitetään kunnallisen viemäriverkoston piiriin

mutta ihmettelen keskustalaisia siitä miksi te arvostelette tämän kiinteistöveron poisottoa tästä tasausjärjestelmästä kun sehän palkitsee niitä kuntia jotka ovat esimerkiksi rantarakentamiseen voimakkaasti panostaneet mökkirakentamiseen ranta asumiseen

nyt oppikirja täytyy muuttaa todeksi

eikö tämä ole ihan oikein

enemmän kuin tervetulleita ovat määrärahat jotka on osoitettu kiinteistökohtaiseen neuvontaan

kahden vuoden pidennys siirtymäaikaan osaltaan varmistaa että asiantuntevalle neuvonnalle on aikaa eikä kansalaisten tarvitse tehdä hätiköityjä päätöksiä heille suurista investoinneista

meidän jokaisen on luotava uskoa ja voitava uskoa tulevaisuuteen

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallitusta ja hallitusohjelmaa

jo asetuksen hyväksyneen edellisen hallituksen olisi pitänyt huolehtia siitä että asiantuntevaa neuvontaa olisi ollut saatavilla kattavasti ympäri maan heti asetuksen voimaan tullessa

tämä on tapahtunut siksi että yritykset ovat halunneet pitää kiinni omasta työvoimastaan ja myöskin hallituksen hyvillä toimenpiteillä jotka ovat oikea aikainen elvytys ja sen lisäksi se että työttömyyspolitiikan aktiivitoimet on kohdistettu juuri työttömiksi jääneisiin vastavalmistuneisiin ja nuoriin

puhemies

tämä keskustelu alkoi siitä että ed

nyt kuitenkin on nousemassa haasteeksi myöskin pitkäaikaistyöttömyys jonka ratkaiseminen onkin paljon vaikeampaa koska monilla pitkäaikaistyöttömillä niillä jotka olivat työttöminä jo ennen lamaa on terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia jotka ovat työllistymisen esteenä

pelkona on että liian monelle kiinteistölle on rakennettu toimimattomia tai kyseisen kiinteistön tarpeisiin ylimitoitettuja järjestelmiä isolla rahalla

mitä täsmätoimia hallituksella on pitkäaikaistyöttömyyden lieventämiseen

siellä ollaan hyvin kriittisellä rajalla miten nämä yritykset tulevat selviämään laman ylitse ja miten ne voivat työllistää väkeä myöskin tämän taantuman jälkeen

ympäristönsuojelussakin on tärkeää varmistaa kustannustehokkuus eli se että kansalaisille koituvat kustannukset ovat järkevässä suhteessa saavutettuun ympäristöhyötyyn

tässä suhteessa haluankin kysyä hallitukselta

miten taataan se että yrittäminen myöskin tällaisissa yrityksissä kannattaa myös tämän taantuman jälkeen ja miten verotus siellä motivoi kasvattamaan yritystä

jotta laitteita hankkivien kuluttajansuoja voidaan taata on syytä määrätä laitevalmistajille velvollisuus testauttaa laitteistonsa virallisella taholla ja myös julkistaa testitulokset

arvoisa puhemies

viime päivät on keskusteltu eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja rantalan esityksestä jonka mukaan viimeksi töihin tulleet saisivat potkut ensimmäisenä

hallituksen linjaukset siinä että panostetaan meriteollisuuteen kaivostoimintaan ja infrastruktuuriin ovat ihan oikeita

kokoomuksen eduskuntaryhmä lähtee siitä että jos jotain määrätään tulee olla tarjolla myös keinot joiden avulla määräykset voidaan täyttää

merkittävää on myöskin se että osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla pyritään edistämään ja siinä ministeri risikko on tehnyt oikein hyvää työtä muun hallituksen kanssa

arvoisa puhemies

ongelmaksi tulee se että kun kuntoutuksen ja koulutuksen jälkeen on työkykyä pitkäaikaistyöttömillä niin monet työnantajat kokevat varsin suureksi riskiksi pitkäaikaistyöttömän palkkaamisen

mutta on kyllä myönnettävä että tämä työllisyystilanne alkaa oikeasti olla vakava paitsi nuorten myöskin koko väestön keskuudessa

minkälainen työmotivaatio on sellaisella työntekijällä joka tietää että vaikka hoitaisi työnsä kuinka hyvin niin ensimmäisenä tulee irtisanotuksi koska on viimeksi tullut työmaalleen

eli on hyvin tärkeää luoda sellaisia järjestelmiä joissa yritykset voivat pienellä riskillä ottaa pitkäaikaistyöttömän palvelukseensa mutta samanaikaisesti kuitenkin pitkäaikaistyöttömän toimeentulo on turvattu

on hyvä että nykyinen valtioneuvosto on ottanut vahvan kannan siihen että kansalaisten tasavertainen kohtelu varmistetaan

olen ihmetellyt sitä miksi juhana vartiaisen ajatuksia jotka on ruotsista kopioitu siellä ne ovat toimineet siellä on työllisyysaste paljon meitä korkeampi ei ole täällä otettu vakavasti

voi olla niin että jos yritys ei saa jättää parhaita työntekijöitään yritykseen niin edessä on vielä lisää irtisanomisia

kysynkin ministeri ihalaiselta

toimeenpanossa tulee myös huolehtia siitä että vaatimukset ovat yksittäisen kotitalouden kannalta kohtuullisia huomioiden kiinteistön todellinen ympäristökuormitus ja sijainti

onko mahdollista että tämä kokeilu laajennetaan valtakunnalliseksi ja luodaan täten pitkäaikaistyöttömille väyliä työelämään

oletteko pohtineet tähän esitykseen liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja vaikutuksia yritysten mahdollisuuksiin työllistää myös jatkossa

kysymyksen kohtuullisuudesta ovat herättäneet esimerkiksi kotitalouksille asetetut typenpoistokriteerit sillä monella sisämaassa sijaitsevalla kunnallisella jätevedenpuhdistamolla nämä vaatimukset ovat olleet löyhemmät

ja tässä perusteena on ollut nimenomaan sijainti sisämaassa missä typpikuormitus ei ole päässyt vahingoittamaan itämerta toisin kuin rannikolla missä vaatimukset ovat tiukemmat

täällä on tullut opposition taholta varsin yllättäviä puheenvuoroja

paljon on ollut kritiikkiä että asetus on tehty valtioneuvoston tasolla jolloin eduskunta ei ole päässyt siihen vaikuttamaan

nyt ympäristönsuojelulain muutoksen yhteydessä voidaan tarkastella asiaa valiokuntakäsittelyssä syvemmin ja ottaa paremmin huomioon käytännön arjen taso ja ne epäkohdat joihin on törmätty

sitten edustaja niinistö kertoi täällä että älkää tehkö tätä lakipakettia vaan tehkää maltillinen palkkaratkaisu

toki punamultahallituksen aikaansaannos pakottaa kysymään paraneeko tämä enää edes korjauksella vai onko asetus kuin se entisen alokkaan asento että pitää tehdä kokonaan uusi

kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää että valiokuntakäsittelyssä vielä perusteellisesti punnitaan jätevesiasetuksella saavutettavien ympäristöhyötyjen ja toisaalta kansalaisille koituvien kustannusten välisen suhteen oikeudenmukaisuutta

eli meidän pitäisi siis toimia niin että annetaan suomen mennä vain vapaassa pudotuksessa alamäkeä kohden jotta työttömyys nousee ja jotta meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja romuttuu

ei kai hallitus voi toimia tällä tavalla

arvoisa puhemies

vesien suojelu on meille tärkeä asia ja kuormitusta tulee vähentää hyödyntämällä hyviä käytäntöjä niin maataloudessa kuin asutuksessakin

erityisesti itämeren suojelun osalta on välttämätöntä että suomen toimien lisäksi kaikki rantavaltiot sitoutuvat kantamaan vastuunsa itämeren tilasta

me kokoomuksessa olemme sitä mieltä että parhaat tulokset ympäristönsuojelussa saadaan ihmisiä kannustamalla ja tekemällä ympäristöfiksut valinnat helpoiksi ja houkutteleviksi

on pikemminkin aiheutettu paljon harmia ja päänvaivaa sekä turhaa rahanmenoa

oli jo korkea aika puuttua havaittuihin epäkohtiin

bernerin malli on hyvä malli ja muitakin hyviä malleja varmasti löytyy mutta sellaisissa yrityksissä joissa on jouduttu irtisanomistilanteeseen normaalikäytäntö yt neuvottelujen yhteydessä on se että ne henkilöt jotka pääsevät eläkeputkeen työhistoriansa ja ikänsä perusteella myöskin sinne ajetaan

voidaanko eläkeputki korvata järjestelmällä joka ei ohjaa työikäisiä työkykyisiä ja työhaluisia ihmisiä ennenaikaiselle eläkkeelle

jos nyt tässä tilanteessa ei tehtäisi toimia jotka meidän vientiteollisuuttamme parantavat niin koska niitä tehtäisiin

on erittäin tärkeää että tämä pragmaattinen mutta inhimillinen linja on se tie jolla suomi tätä asiaa hoitaa ja meidän on tehtävä se yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa

nyt oli todellakin aika tehdä verouudistus joka työllistää lisää yritystoiminnan kannattavuutta parantaa kasvuyritysten toimintaedellytyksiä

tämä on se pohja jolta voidaan rakentaa uutta nousua ja tällä pohjalla meidän on hyvä nyt mennä eteenpäin

sosialidemokraatteja ja varsinkin puolueen valtavirtaa haluan kiittää siitä että te olette nähneet tämän yhteisen tilan tässä asiassa miten tämä pitää hoitaa

tarvitsemme kuitenkin tähän rinnalle maltillisen ja järkevän työmarkkinaratkaisun ja uskon niin että tämä pohja antaa paljon paremmat edellytykset sille kuin toisenlainen vaihtoehto olisi antanut

mutta tämä meidän linjamme on myös inhimillinen koska jokainen henkilö käsitellään erikseen ja hänen kohdallaan arvioidaan onko oikeus jäädä suomeen onko tarvetta suojaan ja sitten integroitumista edistetään jos on tarvetta

ja aivan kuten ministeri orpo täällä aiemmin sanoi on tärkeää myös se että palautusjärjestelmä toimii niitten osalta joilla ei ole oikeutta jäädä suomeen

nyt alkaa huolestuttavasti tuntua siltä että olen yllättävänkin monessa asiassa jo samaa mieltä kuin edustaja mustajärvi mutta siitä huolimatta yhdyn kyllä siihen huoleen että pienyrittäjien ääni ei riittävästi näissä päätöksentekopöydissä kyllä kuulu

arvoisa puhemies

se alkaa olla mielestäni entistäkin vakavampi asia

kun viimeaikaista kehitystä sanotaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta katsotaan niin me tiedämme että suurissa yrityksissä vaikka ne ovatkin suomen talouden selkäranka ei suomessa työntekijöiden määrä ole lisääntynyt pikemminkin on pysynyt samalla tasolla tai vähentynyt

esimerkiksi omassa kotikunnassani sastamalassa on nyt jo yli kymmenen vuotta toimittu tällä samalla menetelmällä ja on saavutettu hyviä tuloksia jopa niin pitkälle että työvoimatoimiston virkailija ja yrityspalveluhenkilö yhdessä haastattelevat työnhakijat jotta voidaan sitten ottaa yhteyttä yritykseen ja tarjota sellaista työntekijää joka sinne soveltuu

mutta ongelmaksi on nyt tullut se että näiltä pienemmiltä paikkakunnilta on jouduttu voimakkaasti keskittämään näitä palveluita maakuntakeskustasolle

myöskin kansainväliset esimerkit osoittavat että tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa mikä euroopassa tällä hetkellä on niissä maissa joissa on enemmän luotettu siihen että paikallisella tasolla osataan tehdä oikeita ratkaisuja näissä työelämäkysymyksissä ja jätetään sinne enemmän sitä päätäntävaltaa saksassa ruotsissa on kyllä saavutettu hyviä tuloksia

minä arto olavi satonen vakuutan että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan

silloin vaarana on että se paikallistuntemus häviää tai se ainakin heikkenee joten kysynkin mikä on viisasta

jos näitä lisäresursseja ei voida antaa niin onko kuntien vastuuta näiden asioiden hoidossa tarpeen lisätä ja antaa sinne resursseja jotta voidaan palvella yksilöllisesti paikallisesti